arvoisa herra puhemies

tämähän on siis periaatteessa jatkumo yliopistolakiuudistukselle jossa tavoitteena on parantaa yliopistojen mahdollisuutta rahoituksen saamiseen

sinällänsä valiokunta halusi korostaa sitä että perustoimintojen verotuksellisessa laajuudessa ei tapahdu mitään muutosta mutta sieltä oli selkeästi löydettävissä muutamia ongelmakohtia

te sosialidemokraatit voitte nyt tietysti kertoa kuinka aiotte rahoittaa lupaamanne työ harjoittelu ja koulutuspaikat kaikille työttömille nuorille sekä kaikille ilmaisen päivähoidon

täytyy sanoa että sillä aikataululla jolla jaosto sai tämän lain käsittelyyn oli mahdottomuus tehdä täysin kattavaa määrittelyä

tulevaisuuden haasteista selviämisessä avainsana on vastuullisuus

koettujen kansainvälisten rahoitusmarkkina ja velkakriisien jälkeen vastuullisuutta edellyttävät kansainväliset yhteisöt luotonantajat ja luottoluokittajat

työtä ehyen yrittävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen suomen puolesta on jatkettava

siinä jaosto esitti pykälä tai momenttimuutosta jonka perusteella sitten vuokralleantaja voisi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi ja laskuttaa vuokraa verollisena jotenka tämä saadaan kompensoitua sitä kautta

helsingin yliopiston kohdalta tosiaan tilanne on se että on vaikea nähdä tilaisuutta että yliopisto voi suoraan olla tietyn korvamerkityn veron saajana jotenka tämä kompensointi tulee hoitaa yliopistolain kautta ja siitä jaosto velvoittavasti sitten ilmoitti sen että maaliskuun loppuun mennessä tulee saada sellainen esitys kuinka tämä kompensointi yliopistolain kautta tullaan tekemään sitten helsingin yliopistolle

kaikkinensa täytyy nyt sanoa kyllä että kun on usein puhuttu tässä talossa lainvalmistelun tasosta niin tämä oli erittäin haasteellinen käsitellä jaostossa tällä aikataululla tällä valmistelulla josta se oli tullut ja toivoisi että myös ministeriöitten välillä tällaisissa tapauksissa voitaisiin tehdä yhteistyötä ihan pakottamatta

arvoisa puhemies

eilen kyseisestä laista käytiin varsin vilkas keskustelu lähinnä sen menettelytavasta ja edelleen ei voi muuta kuin pahoitella sitä menettelytapaa jolla tämä laki täällä nyt sitten runnottiin vuorokaudessa läpi

olisi annettu selkeä viesti yrityksille että tämä on tulossa mutta verotulojen menetys ei olisi ollut sitä määrää mitä tällä hetkellä tulee sitten olemaan

joo sitä käsiteltiin se tunteroinen kuultiin asiantuntijoita

ongelmana tässä on nyt tietysti se että koska investoinnit ovat aina pitkäkestoisia ja odotetaan ennustettavuutta niin hallitus on valitettavasti syönyt omaa uskottavuuttaan sillä että esimerkiksi tässä esityksessä muuttuu jälleen kaksi asiaa jotka viime vuonna vasta tehtiin

ulkopuolisia asiantuntijoita oli käytännössä kaksi joista toinen oli molempien lakien hylkäämisen kannalla

arvoisa puhemies

päivä

herra puhemies

yh keskusmuseon ystävät ja kettusen kannattamana tehnyt virrasta poikkeavan ehdotuksen äänestämään miten työn kannatan edustaja olga sanotusti ilmasta

tämän verohallinto antoi erittäin selkeästi ymmärtää ja he tulevat varmaan tarvitsemaan niin lisäresursseja kuin koulutusta että tästä saataisiin jonkunnäköisiä yhtenäisiä tulkintoja

tasaverotus on kehittynyt tällä kaudella

energiaverot on siitä ehkä tyyppiesimerkki koskee jokaista kansalaista samalla tavalla ja se että hallitus on siirtänyt vastuun kunnille kuntaveron puolelle joka on tasavero ja koskettaa ihan yhtä tavalla kaikkia

arvoisa pääministeri kysyn teiltä

tällä lyhyellä ajalla keskustan eduskuntaryhmä esittää omassa vastalauseessaan kolme muutosta

äänestyksessä

mutta tällä kaudella oikeastaan suomalainen verolainsäädäntö on tullut tällaiseksi verolainsäädännön koelaboratorioksi

te teitte yhteisöveroratkaisun joka kohtelee eri yritysmuotoja eri tavalla

kolmas kohta tulee muutosesityksessämme olemaan se että tätä voidaan soveltaa myös alihankintaan mitä hallituksen esityksessä ei ole mukana

näillä korjauksilla joita tässä ajassa pystyimme tähän vastalauseen muodossa tuomaan sisään me pystymme tätä esitystä sinällänsä ihan ansiokasta esitystä parantamaan

arvoisa herra puhemies

on sanottu että se on tapahtunut virkamiestyönä

minulla on sellainen tunne ettei kansa mitään poppaskonsteja tässä odotakaan vaan he odottavat hallitukselta ratkaisuja ja töitä työllisyyden talouden parantamiseksi

keskusta on tänään edellyttänyt että hallitus antaa lisäbudjetin yhteydessä myös selvityksen siitä mikä tämän maan taloudellinen tilanne todellisuudessa on ajantasaisine lukuineen

perhepaketin kaatumisen yhteydessä joka sinällänsä oli hyvä asia tuli selville että kaikki luvut joita hallituksen käytössä on ollut eivät ole täysin oikeita ja rakennepaketissa on ollut ilmeisesti vääriäkin lukuja

arvoisa herra tulemme sitten vastalause

jos teki viron kannalta jutteli

tuotteko lisäbudjetin yhteydessä keskustan vaatiman selvityksen suomen taloudellisesta tilanteesta tälle eduskunnalle

varmasti joudutaan jatkossa pohtimaan myös alkoholiveron korotuksia suomessa

kuinka paljon ne panevat entistä enemmän liikkeelle tätä hyvin selkeää jobbaamista joka tällä hetkellä tapahtuu sieltä

jälkikäteisnäytöt ovat hirvittävän vaikeita

kyllä meidän täytyy rehellisyyden nimissä myös omissa päätöksissämme kansallisissa päätöksissä pohtia tätä ongelmatiikkaa

arvoisa herra puhemies

minua kyllä kiinnostaa tämä kun vasen puoli sanoo sosialidemokraateilla se oli puoluekokouspäätöksessäkin että he ovat valmiita tiukentamaan energian verotusta mutta niin että se sosiaalisesti huomioidaan

minua hirvittävästi kiinnostaa se kuinka te todennatte sen käyttöpaikan sähkön osalta kaasun osalta polttoaineen osalta

arvoisa herra puhemies

kumpula natri kertoi myös sen kuinka maataloudet eivät tule mitenkään kärsimään tästä uudistuksesta

mutta voisin melkeinpä väittää että jos tämänhetkisillä tiedoilla tämä asia esitettäisiin uusiksi niin vielä useampi hallituspuolue sanoutuisi irti tästä esityksestä

plus sitten työttömyys

puhemies

arvoisa herra puhemies

hallituksen linjaus on täsmälleen oikea

se on etupainotteinen ja painottuu pieni ja keskituloisille eli kyllä tällä haetaan nimenomaan työn tekemisen kannattavuutta ja sitten kotimaisen kulutuksen ylläpitämistä koska kyllä ostovoiman ylläpitäminen on tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeää

mitä taas tulee hallituksen täydentävään esitykseen niin täytyy sanoa että se on erittäin hyvä elvyttävä paketti tähän näillä tiedoilla sillä olettamuksella mitä meillä vallitsevasta taloustilanteesta on

hänen esityksestään tulivat pankkien stressitestit nyt hän on ajamassa kansainvälistä koordinaatiota eun ylimääräisessä huippukokouksessa ensi viikolla hän tapaa usan valtiovarainministerin eli hallitus on ollut erittäin aktiivinen ja aloitteellinen näissä toimissa

arvoisa herra puhemies

onneksi meillä on erittäin taitava ja aktiivinen pääministeri ja aktiivinen hallitus

tämä esityshän koostuu periaatteessa kolmesta osasta eli moottoribensiinin ja dieselin verotuksesta maatalouden verotuksesta ja sitten turpeen verotuksesta ja aivan kuten edustaja kiviranta sanoi keskusta tulee esittämään hylkyä tämän lain osalta

arvoisa herra puhemies

valtiovarainministeri urpilainen rupeaa tilannearviossaan olemaan aika lailla samalla linjalla kuin keskusta oli jo vaalien jälkeen

tämä polttoaineitten verotuksen kiristäminen tulee olemaan erittäin paha paikka meidän kuorma autoliikenteellemme ja liikenteelle yleensäkin

se mikä täytyy huomioida on se että kun aiemmin dieselverotusta on kiristetty niin vastaava kompensaatio on tehty sitten käyttövoimaveroon ja nythän tätä ei tule tapahtumaan eli suomelle pitkien etäisyyksien maana jossa tarvitaan kumipyöräliikennettä tämä kiristys tulee iskemään kyllä erittäin pahaan paikkaan

ministeri sanoi että tässä mennään askel askeleelta

keskusta on tuonut oman esityksensä kasvurahastoksi ja tämäntyylisiä merkittäviä avauksia olisi pitänyt nyt tulla

kun tiedetään työttömyyden kasvu on täysin selvää että syksyllä tulee lisäbudjetti joka tulee leikkaamaan merkittävästi verotuloja

keskusta ei hyväksy veron kiristystä ja se on selkeästi ristiriidassa suomen huoltovarmuuden työllisyyden ja teollisuuden kilpailukyvyn kanssa

ensinnäkin turpeen verotuksen kiristäminen nostaisi selkeästi meillä kuitupuun hintaa toiseksi se on tärkeä biomassojen seospolttoaine jonka asema pitäisi senkin vuoksi turvata ja on hyvin lähellä se tilanne että mikäli turpeen verotuksen kiristyminen jatkuu tällä tavalla niin turve tullaan korvaamaan kivihiilellä ja sitä ei voi kyllä järkiperustein missään nimessä perustella joten näilläkin edellytyksillä ja seikoilla me tulemme esittämään tämän lain hylkyä

arvoisa herra puhemies

onko hallituksen puolella mietitty että korkeimpien osinkojen verotusta kiristettäisiin esimerkiksi tämän verotettavan määrän kiristyksellä

pelottaa kysyäkin miten käy uusien ennusteiden valossa suomen valtionvelan kun kataisen hallituksen ministerit pitävät kohmeisia käsiään talven yli taskuissaan

ottaisimme ensi vuonna vähintään miljoona euroa vähemmän velkaa vuoden jokaisena päivänä mutta säilyttäisimme toimivat julkiset palvelut lähellä ihmisiä

katainen ja urpilainen tieto talouden synkkenemisestä teillä on yhteisymmärrys toimien tarpeellisuudesta teillä on esitykset toimista teillä on

edustaja sasi tuossa ehti jo pitkälti vastata tuohon edustaja vähämäen kysymykseen tästä alihankinnasta ja kuten edustaja sasi tämän selitti niin lisävähennys ei koske sitä alihankintaa joka tehdään ostetusta t k kulusta

tuntemattoman sotilaan antti rokka neuvoi vetäytymisvaiheessa aseveljiään syömään sokerit pois taskuista ennen kuin ne selän takana virtaavassa joessa kastuvat

arvoisa herra puhemies

aivan kuten edustaja heinonen sanoi niin tilanne on aika totaalisesti muuttunut siitä mitä se oli vielä neuvottelukunnan perustamisen aikoina ja tässä uuden arpajaispelilain vaikutuksen myötä tämä rooli on niin vahvasti muuttunut että on täysin perusteltavaa että tämä neuvottelukunta lopetetaan

täytyy huomioida että meillä säilyy kuitenkin edelleen hyvin aktiivinen yhteistyö alan eri toimijoitten kesken ja voi sanoa että viimeaikaisten kokemuksien pohjalta se on selkeästi tiivistynyt siitä mitä se on aiemmin ollut

ja nimenomaan tämä alihankinta on siitä tärkeä että myös nämä yhtiöt voisivat silloin käyttää t k palveluja

ei tulevassa taantumassa auta se että selvitysmies miettii pitäisikö yrityksiä kannustaa investoimaan tukien leikkaamisen sijaan

tällä hetkellä ala on ehkä yhtenäisempi kuin koskaan aikaisemmin

ei nähdä erikseen ratsupuolta erikseen ravipuolta vaan nähdään selkeästi hevostalous kaikkinensa

ei taantumassa auta se että toinen selvitysmies pohtii pitäisikö yritysten kasvua tukea verokannustein t k tukien leikkaamisen sijaan

alalle merkittävintä on se että alan peliyhtiö fintoto pystyy tekemään sitä työtä joka sille on määritelty eli tuottojen kerääminen hevostaloudelle sitä kautta sen johtaminen osittain maa ja metsätalousministeriölle mutta nimenomaan suoraan erilaisina palkintoina raviurheilulle ja tähän toimintaan

kaikkinensa voi sanoa että tämän lyhyen kuulemiskierroksen aikana joka hallituksen esityksestä oli kaikki osapuolet olivat yksimielisiä siitä että tämä menettelytapa on ainut oikea tähän tilanteeseen ja aika harvoin voin näin vahvasti tukea hallituksen esitystä kuin tällä kertaa